euroalueella pitää ottaa nopeasti käyttöön pankkivero ja maailmanlaajuisesti kattava rahoitusmarkkinavero kuten sosialidemokraatit ovat useaan otteeseen esittäneet

tähän nyt sitten tällä rahoitusjärjestelmän uudistamisellakin voidaan vaikuttaa mutta kyllä se päätösvalta hyvin merkittävästi tulee olemaan ammattikorkeakoulujen omistajatahoilla ovat ne sitten osakeyhtiöitä kuntia tai mitä sitten ovatkaan ja ne joutuvat sitten itse arvioimaan näitten toimipisteitten määrän

tässä tilanteessa olemme kuitenkin huomioineet alueiden tilanteen työvoimatarpeen

meidän pitää saada enemmän työssäoppimista työn ja koulutuksen vuorovaikutusta

arvoisa puhemies

mutta mikä on se kissa mikä pitää nostaa pöydälle

se on se että nyt vaadimme toivomme koulutuksen ylläpitäjiltä merkittävää panostusta siihen että ne nuoret aikuiset ohjataan nyt kun lisäämme oppisopimuskoulutusta meillä on nuorten aikuisten osaamisohjelma näihin oppisopimuskoulutuksiin niin että he eivät ole viemässä nuorten aloituspaikkoja kolmivuotisista ammattitutkinnoista

haluamme kansalaisille hyvät palvelut vahvoista peruskunnista

se lähtee ensi maanantaina lausunnoille ja saamme sen tänne eduskuntaan arvioni mukaan sitten viimeistään maaliskuun loppupuolella ja pääsemme sitten yhdessä arvioimaan tämän lakipaketin kokonaisuutta sen vaikuttavuutta

mutta kuten myöskin tiedämme niitä ei yksittäisissä tilanteissa ole aina välttämättä hirveän helppoa edes havaita ja sen takia nyt haluan itse myöskin nähdä näin että tämä vaatii myöskin koulutusta ja nyt kun me olemme tekemässä peruskouluun uutta opetussuunnitelmaa pitää myöskin paitsi vahvistaa opettajien mahdollisuuksia puuttua näihin ongelma asioihin myöskin kiinnittää tähän koulutukseen huomiota

ylisuurten eläkkeitten kohtuullistaminen on tietysti tärkeää

kuntauudistus junnaa paikallaan ja mielestämme ei ole uskottavaa esittää nykyiseen kuntarakenteeseen kehysmenettelyä

paheksun syvästi perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja lindströmin antamaa väärää todistusta valtiovarainministeri rinteen myöhästymisestä istuntoon

myöskin oppisopimuskoulutuksen kehittäminen on aktiivisessa toiminnassa ja sitä tehdään yhteistyössä eri toimintatahojen kanssa

se on tätä rakenteellista uudistamista jota on tarkoituksenmukaista tehdä jotta myöskin näitä välttämättömiä säästöjä saamme aikaiseksi

tämän kysymyksen taustallahan on viime vuosina ja vuosikymmeninä tapahtunut tuloerojen voimakas kasvu

sitten haluaisin vielä korostaa sitä että meillä on erillinen työryhmä joka myöskin pohdiskelee ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamista jolloin myöskin sitä kautta opetuksen laatua työllistämistä halutaan vahvistaa

sosialidemokraatit julkistivat viime viikolla pääkaupunkiseudun metropoliohjelman

sen mukaan ainakin asumiseen liikenteeseen ja maankäyttöön liittyvät päätökset tehdään seudullisella tasolla yhteisesti ja sitovasti

eduskunta katsoo että hallitus on toimillaan ja leikkauksillaan osoittanut että se vakavalla tavalla vaarantaa suomen tulevan kasvun ja osaamistason nousun

sitten toinen peruskysymys liittyy siihen että nimenomaan nämä ylisuuret eläkkeet kohtaantuvat näille joista hetki sitten puhuttiin

se olisi todellinen rakenneuudistus joka palvelee kansalaisia ja ympäristöä ja säästää kansantalouden tasolla satoja miljoonia euroja

ilmeisesti helmikuussa saamme eduskuntaan hallituksen esityksen koskien keskiasteen opiskelijahuollon parantamista ja siinä yhteydessä voidaan keskiasteen opiskelijoiden terveydenhuoltoon noin laajasti positiivisesti puuttua

totta kai haluan uskoa että meidän erinomainen opettajakoulutuksemmekin haluaa näihin asioihin tuoda lisää valaistusta ja työkaluja opettajille

suuria lisäeläkkeitä optioita ja muita saaville

meidän opintotukijärjestelmäämme liittyy tällä hetkellä olennaisesti tulorajat paljonko opiskelija voi opintokautena ansaita ja siihen noin yleisesti ottaen ollaan aika tyytyväisiä

hallitus heikentää toiminnallaan kansakunnan erityisesti lasten ja nuorten yhteistä henkistä pääomaa koulutusta sivistystä ja osaamista ja romuttaa koulutuksellisen tasa arvon

sosialidemokraatit ovat jo aiemmin esittäneet kahden vaalikauden mittaista julkisen talouden tasapainottamisohjelmaa

minä olen jo kerran vastannut edustaja puumalan kysymykseen niin että siltä osin en näe tarvetta vastata uudelleen

mitkä ne muodot ja tavat ovat toivon että tässä ministeri hyssälän työryhmässä selvitetään myöskin tätä asiaa

tarvittava tiukka menokuri ei saa kuitenkaan olla este nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tehokkaammalle työllistämiselle

arvoisa puhemies

opiskelijat kykenevät sitä seuraamaan

tämä edustaja tolppasen esille nostama ikään kuin joustomalliajattelu ainakin äkkiseltään se voisi olla verrattain hankala että tarvittaessa korjataan ja arvioidaan sitten näitä tulorajoja

hallitus osoittaa että se ei anna arvoa koulutukselle ja tutkimukselle ja niiden luomalle edelläkävijäosaamiselle jolta suomi voi ponnistaa uuteen nousuun

mutta on tärkeää että me emme yhteiskunnassa hyväksy sen kaltaista eläkeläisten eriarvoisuutta joka tämän nykyjärjestelmän pohjalta tapahtuu

olen tavannut nyt satoja koulutuksen asiantuntijoita ja yleinen näkemys on se että on osin odotettu ja varauduttu näihin säästöihin ne eivät tule yllätyksenä eivät ammattikorkea koulukentällekään

meille sosialidemokraateille on tärkeää että yhteiskunta nyt kantaa vastuuta ihmisten hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta

rajujen osaamistasoon ja kansalaisten tasa arvoon vaikuttavien leikkausten vuoksi eduskunta toteaa ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta

se tarkoittaa aktiivista työvoimapolitiikkaa julkisia investointeja ja yritysten toimintaedellytysten parantamista

kiviniemen hallitus on päättänyt noudattaa kaikilta oleellisilta osilta vanhasen kakkoshallituksen ohjelmaa joka laadittiin aivan toisenlaisissa taloudellisissa oloissa kuin mitä nyt suomessa ja maailmalla vallitsee

pääomatuloja tuli tavattoman paljon niitten vuosien aikaan

valtiovarainministeri rinteen aloitteesta käynnistyvät infrahankkeet eri osissa maata tarjoavat välittömästi töitä tuhansille ja myöhemmin kymmenilletuhansille

te olitte hallituksessa niitten vuosien aikaan jolloin te sallitte osinkotulojen täydellisen yksinkertaisen verotuksen

arvoisa puhemies

viittaus eiliseen lex nokia keskusteluun ja työmarkkinajärjestöjen kantaan siltä osin

meillä on iso määrä pientä työeläkettä saavia ihmisiä joitten aseman korjaamiseksi hallitus ei ole tehnyt riittävästi

joissakin maissa on kokemuksia siitä että valmistumisen jälkeiseen työmarkkinoille sijoittumiseen liittyen tavallaan sen lainan takaisinmaksu sidottaisiin sitten siihen ansiotasoon ja työllistymiseen

kiviniemen hallitusohjelma välttää ottamasta kantaa keskeisiin talous ja yhteiskuntapolitiikan kysymyksiin ja se on tarkoitettu kannattelemaan hallitus ensi vuoden eduskuntavaaleihin saakka

edustaja pekkarinen kuunnelkaas nyt tarkasti minua

tiettyyn rajaan asti ymmärrän sen että työmarkkinajärjestöt esimerkiksi olivat siihen esitykseen tyytyväisiä kun saivat sinne sisälle rakennettua verrattain vahvan työntekijöitten vaikutusmahdollisuuden yt menettelyn kautta

katson että se säästö on mahdollista tehdä opetuksen laadusta kiinni pitäen jopa niin että sitä voidaan

kyllä tämä välillisesti tähän työrauha asiaan liittyy

miedon kysymykseen vielä hallitus nyt on julkistanut kokonaisen paketin jossa valtio menee ja ottaa erittäin vahvan vastuun niitten yritysten ongelmista jotka liittyvät vakuuksiin tai viennin rahoitukseen ja varmistaa sillä sen että periaatteessa kannattava suomalainen vientiyritys voi jatkossakin viedä kannattavan suomalaisen kotimarkkinoille tuotteita valmistavan yrityksen kannattaa toimia

meidän sosialidemokraattien budjettivaihtoehdossa on ollut esityksiä jotka parantavat näiden ihmisten asemaa ja olemme tehneet myöskin puoluekokouksessa päätöksen siitä että haluamme selvittää paremman indeksijärjestelmän yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa jotta työeläkettä saavien ostovoimaa voitaisiin parantaa

meillähän on nyt lausuntokierroksella tämä toinen merkittävä hallituksen lakiesitys joka liittyy opiskelijahuollon kehittämiseen

ja tämä ei ikään kuin olisi valtiontalouden kannalta huono asia

ja tämä kysymys on loppuunkäsitelty

jotain tämän tyyppisiä luovia ratkaisuja pitäisi kehitellä

mitä tulee tähän eiliseen hallituksen esitykseen eläkeiän rajusta korottamisesta

arvoisa puhemies

se ei saa estää järkevän politiikan tekemistä

arvoisa puhemies

mutta meillä on myöskin yhteinen näkemys kyllä hallituksessa siitä että meillä on ammatillisen koulutuksen puolella enemmän näitä tavallista nuorta koskevia ongelmia

näistä syistä eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta ja siirtyy päiväjärjestykseen

aivan niin kuin ministeri ihalainen totesi me keskustelemme nyt ehkä yhteiskuntamme arvokkaimmasta ja tärkeimmästä asiasta nuorten koulutuksesta

rahoitus varmistetaan vakuudet varmistetaan ja näillä tavoin varmistetaan että siinä kovassa maailman markkinoilla tapahtuvassa uloslyönnissä suomalaiset yritykset eivät lennä ensimmäisenä ulos vaan pysyvät ja kykenevät tarjoamaan suomalaisille täällä suomessa työtä

voin edelleen todeta sen myönteisen asian että huolimatta siitä että tämä yleinen työttömyystilanne on dramaattisesti huonontunut suomella eurostatin tilaston mukaan on vähiten euroopassa pitkäaikaistyöttömiä

ihan tähän edelliseen ministerin puheenvuoroon kun totesitte että demarit eivät aikanaan sitten lisänneet näitä ammatillisen koulutuksen paikkoja sanoisin nyt nätisti näin että minä en muista kertaakaan että kokoomuksen eduskuntaryhmä olisi budjettikäsittelyssä esittänyt ammatillisen koulutuksen paikkoja lisättäväksi ei kertaakaan niin että tältä osin tämä on ihan höpönassu puhetta

nyt kannattaa suunnata katse työnantajiin jotka näitä asioita hoitavat ja jotka näistä vastaavat eikä syyllistää nyt ainakaan välillisesti poliitikkoja tästä tilanteesta

arvoisa puhemies

nyt on torjuttava myös keskustan ja perussuomalaisten vaatimukset julkisen sektorin leikkaamisesta ja työntekijöiden vähentämisestä

niin kuin edellä viittasin saimme erittäin merkittävän ehdotuksen työmarkkinajärjestöiltä ja se on itse asiassa hyvin samansuuntainen kuin mitä me olemme hallituksessa jo itse ajatelleet tehdä

se olisi pitänyt laajapohjaisesti ajan kanssa valmistaa niin kuin tähän asti on merkittävät eläkeuudistukset suomessa tehty

mutta arvoisa työministeri tässä ilmestyi ihan muutama viikko sitten selvitys nuorisotakuun ensimmäisen vuoden kokemuksista ja tuloksista

mutta yhtä tärkeänä näen muutkin ennalta ehkäisevät toimet jotka liittyvät nyt tähän lausunnoilla olevaan opiskelijahuoltolakiin

puheenjohtajien sipilän ja soinin olisi syytä tarkentaa tässä keskustelussa missä tehtävissä valtiolla ja kunnilla on heidän mielestään kymmeniätuhansia turhia työntekijöitä

olemme käynnistäneet toimenpiteet sen suhteen että oppisopimuskoulutusta voidaan laajentaa nimenomaan nuorten kohdalla joitten osalta se on ollut määrällisesti hyvin vähäistä

nuoret ovat itse äänestäneet jaloillaan

ei siitä minusta nyt kannata vinoilla ja tehdä mitä huvittaa nikun pysyy petri aho

sen takia niitä aloituspaikkoja pitää lisätä riittävästi

ja vielä

sen takia me haluamme niitä paikkoja lisää

kysyisin arvoisa työministeri

mitä nyt tähän yliopistotilanteeseen tulee niin minusta se iso musta tahra hyvä opetusministeri on se että kokoomusvetoinen opetusministeri ei noteerannut teknologia ja tiedeneuvoston yksimielistä esitystä miten tutkimus ja kehittämisrahoja pitää lisätä

heillä on suuri riski ajautua erilaiseen huono osaisuuteen

siksi panostukset nuorten aikuisten osaamisohjelmaan ja nuorten yhteiskuntatakuuseen ovat tärkeää työn toivon ja suojateiden rakentamista tulevaisuuteen

mutta tämä vaatii myöskin nyt yhteistyötä yritys ja elinkeinoelämän kanssa koska on tärkeää että kun oppisopimuskoulutusta laajennetaan niin ovat myöskin ne työpaikat ja ohjaus työpaikalla

samalla hyvä koulutus ja ammattisivistys vahvistavat ihmistä kestämään takaiskuja ja huonoja aikoja

koulutus antaa vahvemmat siivet vastata uusiin haasteisiin

aloitan nyt tästä lukioverkosta lukiotilanteesta

sekä tässä lakipakettiesityksessä että aiemmissa perusopetuslain määräyksissä on erittäin tarkkaan määritelty tällaisten voimatoimenpiteitten käyttö

haluan kiittää työmarkkinaosapuolia ryhdikkyydestä

monilla niin sanotuilla pienillä lukioilla on omilla alueillaan erittäin tärkeä sivistystehtävä alueellisesti ja paikallisesti

vaikka suomen tilanne ei ole heille yhtään sen helpompi kuin eduskunnallekaan työmarkkinaosapuolet ovat jälleen taas kerran todistaneet sopimusyhteiskunnan voiman ja saaneet aikaan sekä palkkasovun että eläkesovun

arvoisa puhemies

itse asiassa jo viime kevättalvesta lähtien olen opetusministerinä määrätietoisesti käynnistänyt toimia jotka tähtäävät siihen että opettajat saavat parempia työkaluja työ ja opetusrauhan ylläpitämiseen

näin pitää ollakin ja niin on tässäkin esityksessä että niiden pitää aina olla suhteessa siihen tilanteeseen pitää suorittaa tämmöinen kokonaisarviointi suhteessa sen lapsen tai nuoren ikään ja niin edelleen

kun on keskustelussa ollut esillä paljon tämä niin sanottu pienten lukioitten lisä jolla on turvattu alueellisesti tärkeä sivistysverkko niin ei ministeriössä olla enkä minä ole poistamassa sillä tavalla pienten lukioitten lisää että tarkoitus olisi jotenkin poistaa kaikki pienet lukiot ei lainkaan

arvoisa puhemies

sitten tähän itse kysymykseen minkä esititte tällaiseen fyysiseen pakottamiseen

jo hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittiin ja päädyttiin siihen että nyt on aika laajentaa ja lisätä oppisopimuskoulutusta erityisesti nuorten kohdalla

sitä positiivisuutta ja vakautta me nimenomaan tarvitsemme emme synkistelyä emme epävarmuutta

siltä osin kun nyt olen tarkasti tämän kohdan tuossa lakiesityksessä lukenut niin ne ovat riittävät voimatoimenpiteet kuitenkin niin että se kokonaistilanne arvioidaan

arvoisa puhemies

tämä tullaan harkitsemaan hyvin tarkkaan kun lukion rahoituslakiuudistusta tehdään että se on koulutuksellisesti ja sivistyksellisesti ja myöskin alueellisesti tasa arvoinen mutta se ei varmasti tarkoita sitä että kaikki niin sanotut pienet lukiot voivat säilyä

matti ahdetta ja kaikkia jäseniä myöskin erinomaisesta työstä ja yhteiskunnallisesti oikeisiin asioihin kajoamisesta

voivottelulla ei suomea nosteta taantumasta

arvoisa puhemies

suomella on edessään meillä on käsissämme valttikortteja joilla kansainvälisellä kentällä pärjätään